se on silti aivan liian korkealla tasolla ja ponnisteluja pitää jatkaa jotta jokaiselle nuorelle löytyisi polku työelämään tai koulutukseen

valitettavasti muutamat isot hankkeet vievät rahat monilta pienemmiltä joihin tarpeita olisi

akuuttejakin tarpeita on

esimerkiksi helsinkilahti oikoradalla liikennöivät z junat tarvitsevat tiedon rahoituksesta aivan lähiviikkoina

junaliikenteessä tarvitaan kaukonäköisyyttä

vantaan ruskeasannalle rakennettava asema palvelisi vantaalaisten lisäksi suurta joukkoa keskiuusmaalaisia jotka voisivat vaihtaa ruskeasannan aseman kohdalla tuusulanväylällä bussin tai henkilöauton junakyytiin

esimerkiksi säästöt päihdehuollosta kunnissa ovat johtaneet siihen että esimerkiksi järvenpään sosiaalisairaala ja nurmijärven kalliolan klinikat ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja vastaavia tilanteita on useita ympäri suomea

arvoisa puhemies

maapallo ei voi jäädä odottelemaan vuosikausiksi

kansainvälinen finanssikriisi valtioiden syliin kaatuvine pankkeineen ja työttömyyden lisääntyminen vievät varmaan jonkun verran huomiota ilmastohaasteista

paitsi että se on välttämätöntä ympäristön ja ihmisen kannalta se on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevää kuten sternin raporttikin on osoittanut

totta on että yksistään tämän kansallisen strategian toteuttamisella maailma ei varmaan pelastu eikä ilmaston lämpeneminen edes välttämättä merkittävästi hidastu

on tehtävä valistuneita arvauksia ja arvioita ja pyrittävä koko ajan päästöjen vähentämiseen

paras kilowatti on säästetty kilowatti

ihmiskunta me suomalaiset mukaan lukien ei voi jatkuvasti elää niin että aina vain käytetään enemmän ja enemmän energiaa kulutetaan aina vain enemmän ja ostetaan lisää ja lisää roinaa

metsäteollisuuden viimeaikaiset supistukset vähentävät omalta osaltaan sähköntarvetta eikä ole mitään syytä olettaa että suomeen tulisi merkittävästi lisää energiaintensiivistä teollisuutta joka tunnetusti on tosin maassamme suhteellisen energiatehokasta

suomi on arvoisa puhemies historiallisesti pärjännyt silloin kun olemme tehneet ennakkoluulottomia ja rohkeita ratkaisuja usein tosin välittömän pakon edessä

nyt olisi mielestäni aika uskoa ja investoida voimakkaasti uusien vähäpäästöisten tai päästöttömien energiantuottomuotojen kehittämiseen sekä vakuuttaa muut maat seuraamaan esimerkkiä

jos suomi pääsee hyvään asemaan energiateknologian osaamisessa ja jos se asema vahvistuu voimme saavuttaa työtä ja hyvinvointia yhdessä paremman ympäristön kanssa

ministerimme ovat tässä tehneet hyvää työtä jota pitää jatkaa

suomen pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategia on melko arvoton paperi mikäli samansuuntaista liikettä ei saada aikaan kansainvälisesti ja kattavasti

kansainvälisen ilmastodiplomatian näytelmä tulee olemaan mittasuhteiltaan ja haasteiltaan valtava eivätkä lupaukset ole vielä varma tae tulevasta

vaikka maahan valittiin ilmastopolitiikassa entistä vastuullisempi presidentti ja hyvä niin voi siitä huolimatta koko yhdysvaltain hallinnon vaihtumisen hitaus tuoda vielä lisähaastetta kööpenhaminan neuvotteluprosessille

arvoisa puhemies

nyt on ryhdyttävä arvoisa puhemies sanoista tekoihin

susien siirto ei onnistu

lauri oinosen ajatuksia voi pitää hyvinä niin ei tämä susien siirto sipoonkorpeen kyllä taida olla tästä maailmasta enkä sitä voi kannattaa

eli meidän täytyy pitää huolta siitä että sinne saadaan kunnolliset puitteet ja kunnollinen opastus ja siitä saadaan aivan upea ja mahtava virkistys ja luontoalue hyvin tähän lähelle ilman muuta

arvoisa puhemies

ainoa hyvä puoli tässä tilanteessa on se että kun valtiontaloutta on viime vuosina hoidettu hyvin niin suomi on vertaillen hyvässä kunnossa valmis kohtaamaan näitä haasteita mitä meillä tänä vuonna ensi vuonna ja varmasti senkin jälkeen edessämme on

voi olla kymmenkunta miljardia euroa vuodessa voi olla enemmänkin mutta kymmeniä miljardeja euroja varmasti ihan lähivuosien aikana elikkä todella suurista summista puhutaan ja se johtaa taas siihen että korkomenot kasvavat ja valtionvelan korkojen maksamisella eivät palvelut parane eikä kukaan kostu juuri mitään

eli nyt pitää jonkun verran kestää velkaantua mutta pitää rakentaa myös näkymä jolla tuota velkaa sitten lähdetään jollain aikavälillä myöskin pois maksamaan ja valtiontalous tasapainotetaan

kehyspäätöksen mukainen menolinjaus tämä on sitaatti tuosta paperista toteuttaa hallituksen talousstrategiaa jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten hyvinvointia parantamalla edellytyksiä työllisyyden tuntuvalle kohenemiselle

kun tähän lisätään nämä akuutit toimenpiteet millä vahvistetaan kuntataloutta yhteisöveron tuottoa kunnille enemmän ohjaamalla kelamaksun poistolla kiinteistöveroilla vaikka sekään ei aivan mieluisa ratkaisu ole ja kun tänä vuonna vielä tulee ruuan arvonlisäveron keventäminen joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen tapa keventää verotusta niin meillä on näkymä tämän vuoden loppuun saakka nyt jossain määrin kasassa

tämän velan maksajia ovat hyvin pitkälle tämän päivän lapset ja nuoret ja tuntuu kohtuuttomalta että meidän sukupolvemme jättää ison velkataakan tämän päivän lapsille ja nuorille

tässäkin suhteessa meidän on tunnettava vastuumme ja rakennettava nyt kehystä ja valtiontaloutta sillä tavalla että jossain näköpiirissä on tappi jolloin valtiontalous tasapainottuu

jos miettii niitä perusvaihtoehtoja mitä meillä on ensinnä ehkä rajut veronkorotukset ei kuulosta houkuttelevalta menojen ja palvelujen leikkaukset ei sekään kuulosta houkuttelevalta holtiton velkaantuminen ei hyvä ja työurien pidentäminen mistä on tässä jo tänä keväänä väännetty kättä niin ehkä se työurien pidentäminen kuitenkin on se mieluisin vaihtoehto ainakin itse ajattelen niin

mutta se pitää tehdä ennen muuta tavalla jossa huolehditaan ihmisten työmotivaatiosta ja terveydestä että on ihmisillä ylipäätään kyky ja halu työskennellä hieman nykyistä pidempään

se mikä tässä keskustelussa on ollut liian vähällä on nuorisotyöttömyys joka on valitettavasti aika voimakkaasti kasvanut aivan viime kuukausien aikana

pelkään pahoin arvoisa puhemies että jos nuorisotyöttömyys päästetään ryöpsähtämään niin samalla päästetään myöskin nuoria syrjäytymisen polulle jolta voi olla vaikea saada ainakaan kaikkia takaisin

arvoisa puhemies

yhteenvetona sanoisin tästä kokonaisuudesta sen että nyt pitää yli puoluerajojen etsiä ratkaisuja joilla turvaamme palvelut edistämme vientiä panostamme työllisyyteen ja yrittäjyyden edellytyksiin ja rakennamme näkymän jolla valtiontalous jälleen tasapainotetaan ja käännetään suomi uuteen nousuun

mielelläni näkisin suomen aina parempana maana kuin ruotsin ja monessa asiassa se onkin sitä mutta on poikkeuksiakin niin kuin tämä hevoslantakysymys mikä tässä salissa on ollut jo edellä

arvoisa puhemies

meillä se jää käytännössä hyödyntämättä

euroalueen päättäjät tekevät totta kai voitavansa jotta tämä skenaario estetään mutta mielestäni viisautta nyt eduskunnalta on se että varaudutaan myös näihin huonompiin vaihtoehtoihin

oikeastaan nyt kun taloon on tullut kansalaisaloite mihin täällä edustaja juvonen jo viittasikin kysynkin teiltä ympäristöministeriöstä mihin toimenpiteisiin tämä kansalaisaloite tulee johtamaan aiotteko reagoida jotenkin siihen tuleeko uutta valmistelua vai jääkö aloite sikseen

olisi viisautta tehdä sitä enemmän jo tässä vaiheessa myös epäsuosituilla päätöksillä kuten tarkkaan harkituilla veronkorotuksilla ja menoleikkauksilla

mutta näiden kahden esimerkin valossa arvoisa puhemies haluan kannustaa teitä ja ministerikollegaanne viitasta tekemään istuntotauon aikana opintomatkan ruotsiin

keskusta on esittänyt yleiseen arvonlisäveroon pientä korotusta

se mylly kuitenkin jauhaa hyvin ja jos sitä korotetaan niin voitaisiin velkaantumista hillitä

sitä kautta loisimme myös puskuria tulevaisuuteen pitäisimme huolta siitä että suomen pyörät pyörivät ja verotuloja syntyy sitä parasta kautta elikkä uusien työpaikkojen myötä

moni näistä liitoksista on varmasti ollut järkevä mutta jos kaavamaisesti piirretään uusi kuntakenttä kysymättä kunnilta itseltään niin en oikein usko että siinä päästään hyvään lopputulokseen

on tässä valtion budjetissa muutamia muitakin leikkausesityksiä jotka ovat huonosti harkittuja

se on erityisen vaikea paikka ottaen huomioon yleisen ympäristön muutoksen myös sen että naapurimaamme venäjä toimii päinvastoin elikkä panostaa huomattavasti enemmän resursseja omiin puolustusvoimiinsa

ei meillä nyt mitään akuuttia turvallisuusuhkaa siitä suunnasta ole mutta joka tapauksessa viisautta on pitää meillä uskottavat ja hyvät puolustusvoimat ja maanpuolustushenki korkealla jatkossakin

arvoisa puhemies

tuolla debatissa aikaisemmin muutamat edustajat edustaja kumpula natri ja edustaja orpo pohtivat mistä eurovaaleissa äänestetään ja mitä äänestäjät saavat kun äänestävät keskustaa

eiköhän vaalitulos ole jälleen kerran aivan oikea

vaikka minä olen lukenut näitä erilaisia europapereita viime aikoina muun muassa tämän suomen yrittäjien eurovaaliohjelman niin täällä fiksusti todetaan että on olemassa hyvää ja huonoa sääntelyä

hyvä sääntely on tietysti semmoista mikä helpottaa yritysten niin suomalaisten kuin muittenkin toimintaa euromarkkina alueella miksei tietysti laajemminkin suomalaiset yritykset saavat paremmin tuotteitaan markkinoille eu alueella

sitä varmasti tarvitaan mutta juuri tätä huonoa sääntelyä pitäisi välttää ja tässä nyt muutama esimerkki on mainittu

itsenäisten kuljetusyrittäjien muun työajan kuin ajamiseen käytetyn ajan sääntely on yksi tämmöinen tuskainen sääntely kemikaaliasetus reach on pk yrityksille äärimmäisen monimutkainen ja kallis järjestelmä ja eun rakennustuoteasetus on erittäin kallis sääntelykokonaisuus

eli jatkossa pitää kiinnittää huomiota juuri siihen että se sääntely mitä tehdään on mahdollisimman hyvää ja siitä on hyötyä ja tulee välttää nämä yrityksien ja tavallisten ihmisten elämää haittaavat sääntelyt

kiitoksia arvoisa puhemies

ei sitä auta miksikään muuksi väittää

arvoisa puhemies

on hienoa että täällä on tänään puhuttu lähimmäisenrakkaudesta

epäilen tosin että ei sitä lähimmäisenrakkauden ensimmäistä keksijää tästä salista ole tänään löytynyt mutta hyvä jos monta asian apostolia kuitenkin

niukkoja varoja ei voi kuluttaa ollenkaan byrokratiaan tai tehottomaan toimintaan

siitä on hallitusohjelmassa tietty linjaus toisaalta tasavallan presidentti käytti tietyn puheenvuoron tässä äskettäin joka oli rohkaiseva että sitä ei välttämättä ihan niin alas vedettäisi